arvoisa puhemies

kyse ei ole tempputyöllistämisestä

vaikka lomautus ei ole työntekijälle iloinen uutinen kertoo se siitä että työnantaja haluaa pitää työvoimastaan kiinni vaikeiden aikojen yli

teemme myös työtä sen eteen että tasa arvoisesti koko maassa työpaikat lisääntyvät

tästä meillä on ensi viikolla neuvottelut ja käymme läpi sitä tilannetta mitenkä voimme taata sen että työharjoittelijoita ei käytetä väärin mutta toisaalta työharjoittelupaikkoja on tarjolla

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

näin on ollut tarkoitus nyt löytää tämmöinen tasapainoinen ratkaisu jossa nimenomaan kaupan kilpailua sekä edistetään mutta myös taataan erityiskauppojen tilanne

itse en tätä haudo vaan kaikissa ryhmissä on erilaisia

tässä hallituksen panostus nimenomaan nuorten palkkatukeen siihen että nuoria rekrytoidaan työpaikoille samoin oppisopimuskoulutukseen on antanut monelle tuhannelle nuorelle nimenomaan aktivointimahdollisuuden

ja vielä tästä

viimeinen kysymys onko greenen kysymyksen edustalle

alkuvuodesta nuorten työttömien työnhakijoiden määrä lähti nopeaan nousuun

mutta on varmasti niin että kannattaa miettiä sitä voidaanko antaa täydellinen takuu siitä että aina on tarjolla työpaikka

tämä ei ole ideaali koska olemme itse asiassa valmistautumassa työvoimapulaan kuten sanoin

laki julkisista hankinnoista eli hankintalaki ja laki vesi ja energiahuollon liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista eli erityisalojen hankintalaki

erityisen voimakkaasti työttömyys on kohdannut nuoria miehiä

julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara palvelu ja rakennusurakkahankintoja joita valtio kunnat kuntayhtymät valtion liikelaitokset sekä muut hankintalainsäädännössä määritellyt hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta

sdpn puheenjohtajan ed

parlamentaarinen komitea

tällä hetkellä suomen nuorisotyöttömyys on tässä talouskriisissä kuitenkin euroopan unionin alhaisimpia

parlamentaarinen liituraitakomitea olisi varma tapa haudata nuorten työllisyyden parantamista koskevien toimenpiteiden eteneminen eikä komiteaesitykselle tule tukea opposition omistakaan riveistä

merkittävänä muutoksena uudessa hankintalaissa otettiin käyttöön kansalliset kynnysarvot ja niiden ylittävien hankintojen pakollinen ilmoitusvelvoite hankintojen avoimuuden lisäämiseksi

lasten ja nuorten politiikkaohjelma etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan lisäresurssit sekä nyt viimeksi nuoret miehet työelämään työryhmä joitain esimerkkejä mainitakseni ovat osoituksia siitä että hallitus on paneutunut nuorten tilanteeseen suurella vakavuudella

tässä selonteossa painopiste on yleisen hankintalain vaikutusten arvioinnissa ja erityisesti siltä osin kuin kyse on kansallisten kynnysarvojen ylittävistä eli kansallisista hankinnoista

tässä viime viikolla ehdotuksensa luovuttaneessa työryhmässä oli paras tuntemus siitä millaisia ongelmia erityisesti nuorten miesten työelämään kiinnittymiseen liittyy ja miten niitä voidaan ratkaista

työryhmän yksi keskeisiä huomioita oli että työttömyyden kohdatessa nuoret tarvitsevat nopeasti kontaktin työvoimaneuvojaan saadakseen henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa

selonteko on valmisteltu työ ja elinkeinoministeriössä yhteistyössä erityisesti valtiovarainministeriön sosiaali ja terveysministeriön kuntaliiton sekä suomen yrittäjien kanssa

se voi olla suurempi mutta nämä ovat niitä lukuja jotka perustuvat valtiovarainministeriön talouskasvuennusteisiin ja meidän omiin ennusteisiimme

lisäksi valmistelua varten on tehty kyselyjä kartoittaen hankintayksiköiden ja tuottajien näkemyksiä sekä tehty selvityksiä pohjautuen sosiaali ja terveyspalveluhankintojen konkreettisiin tarjouspyyntöasiakirjoihin

mutta lähtökohta on se että seuraamme kehitystä olemme ennakoivasti edellä ja kuten sanoin olemme sitoutuneet siihen että te keskusten tarpeet tyydytetään

arvoisa puhemies

määrärahasta osa on kohdennettu nuorten työpajatoimintaan ja etsivään työhön osa ammattistarttiin ja laajennettuun työssäoppimisen kokeiluun ammatillisessa peruskoulutuksessa ja oppisopimuskoulutuksessa

vaikutukset olisivat paremmin arvioitavissa useamman vuoden jälkeen kun uuden lain mukaiset hankintakäytännöt ovat vakiintuneet

hankintalain keskeisimpiä uudistuksia oli kansallisten kynnysarvojen säätäminen ja niihin liittyvä pakollinen ilmoitusvelvoite hankintojen avoimuuden lisäämiseksi

arvoisa puhemies

on totta että tällä hetkellä yksinyrittäjiä on erittäin paljon ja tässä työllisyystilanteessa nimenomaan yksinyrittäjien uuden työntekijän palkkaaminen on yksi tapa lisätä työllisyyttä ja erittäin hyvä tapa

tähän tavoitteeseen on päästy

arvoisa puhemies

hankintojen ilmoitusvelvoite toteutetaan työ ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä keskitetyssä sähköisessä hilma hankintailmoitusjärjestelmässä

laissa säännellään varsin yksityiskohtaisesti hankintamenettelyn eri vaiheet mikä osaltaan on parantanut tarjousten vertailtavuutta

kun suhdannekäänteen vakavuus kevään kuluessa entisestään kirkastui sopi hallitus maaliskuun kehysriihessä että työllisyysmäärärahoja voidaan käyttää etupainotteisesti

nimenomaan lomautettuja koulutetaan tällä hetkellä ja voidaan kouluttaa

meidän työvoimapoliittiset varamme suunnataan nimenomaan lomautettujen ja irtisanottujen koulutukseen yhdessä työnantajien kanssa siten että ihmisten osaaminen päivittyy siten että he saavat uuden ammatin jos sille on tarvetta ja myös siten että kielitaito ja vientiteollisuuden tarpeet huomioidaan

lisätarpeen muodostavat lähinnä työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen hankinta palkkatuki työnantajalle ja aloittavan yrittäjän starttiraha joiden kysynnän kasvu ei ollut riittävän hyvin ennakoitavissa

palveluntuottajien näkemykset kynnysarvon suuruudesta jakaantuivat

arvoisa puhemies

selonteossa esitetään että kansallisten kynnysarvojen arviointi olisi tarkoituksenmukaista tehdä kun hankintamenettelyt ja käytännöt ovat vakiintuneet paremmin

sen lisäksi sunnuntaiaukioloa vähennetään kesäkuukausina suurilta keskuksilta ja vielä lisäksi niin että haja asutusalueilla olevat suurkeskukset suuret kaupan keskukset jotka voivat olla aina auki tulevat tämän liikeaikalain piiriin

arvoisa puhemies

hallitus on kuitenkin luvannut tehdä ja myös tekee sen mitä vain tehtävissä on tästä maailmanlaajuisesta taantumasta suomeen ja suomalaisiin kohdistuvien vaikutusten lieventämiseksi

laadun mittaaminen sisällöllinen tuotteistaminen ja vertailu on kuitenkin vaikeaa koska sosiaali ja terveyspalveluihin sisältyy paljon inhimillisiä ja henkilökohtaisia ulottuvuuksia

erilaisia laatukriteereitä ja mittareita tulisi kuitenkin edelleen kehittää

selonteon mukaan laatutekijöitä otetaan huomioon kilpailutuksessa mutta niiden merkittävyyttä voidaan lisätä

kilpailuosaaminen ja ostettavaa palvelua koskevan sisällön hallitseminen korostuu erityisesti juuri palveluhankinnoissa

siellä kuluttajat ottavat nimenomaan kantaa siihen että heille sopii se että kauppojen aukiolo vapautuu siten että he voivat sovittaa yhteen perhettä ja työtä

tällä hetkellä on erittäin vaikea arvioida ensi vuoden työllisyyslukuja mutta olemme varautuneet siihen että ensi vuonna lisäämme vastaavasti

jälleen erityisesti pienet hankintayksiköt sekä pienet yritykset ammatinharjoittajat ja järjestöt kokevat kilpailuosaamisen vaikeaksi

en vastaa näistä julkisen liikenteen kysymyksistä tai päiväkotien kysymyksistä mutta kyllä siitä että nimenomaan pienten kauppojen ja erikoiskauppojen etuja on tässä erityisesti valvottu siten että niin kutsuttu pakkoaukiolo poistuu ja lakiesityksessä on pykälä siitä kuinka toimitaan siten että sopimuksissa voidaan nimenomaan erikoiskaupoille antaa mahdollisuus pitää kauppa kiinni yhtenä päivänä viikossa ja siten antaa vapaata

se riittää te keskusten arvioiden mukaan

selonteossa nostetaan esille myös hankintojen keskittämisestä ja entistä suuremmista hankintakokonaisuuksista pienille ja keskisuurille yrityksille aiheutuvat ongelmat osallistua kilpailutuksiin

tässä on kehittämisen tarvetta

lain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä

näkemykset tämän tavoitteen toteuttamisen osalta vaihtelevat

kilpailuttamisen vaikutuksia kustannuksiin on myös vaikea selvittää

hankintayksiköiden näkemykset kustannussäästöjen syntymisestä jakaantuvat

keskitettyjen hankintojen kautta on saatu aikaan kustannussäästöjä mutta kääntöpuolena on hankintojen muodostuminen usein liian suuriksi juuri pienille ja keskisuurille yrityksille ja ammatinharjoittajille

eläkeiän nosto ei luonnollisestikaan ratkaise lomautuskysymystä

hankintalaki uudistaa töissä on tavoitteena että hankintalakia uudistettaessa oli tavoitteena että hakemukset markkinaoikeuteen vähenisivät koska kansalliset kynnysarvot rajasivat valitusoikeuden

uskon että ne itse katsovat sen milloin kaupan kannattaa olla auki ja todennäköisesti yöllä ei ole asiakkaita joten tässä suhteessa en olisi huolissani siitä

muutama erityiskysymys

ympäristönäkökohtien huomioon ottamisella julkisissa hankinnoissa on suuri merkitys kestävän kehityksen edistämisessä